täytyy tähän alkuun sanoa kun ministeri tuossa kävi läpi tätä kautta että suomen kehityspoliittinen ohjelma on saanut paljon kiitosta ja me selkeästi koko ajan nyt profiloidumme vahvemmin tiettyihin teemoihin mikä on myös tärkeää

vain sitä kautta että me turvaamme ihmisille ihmisoikeudet seksuaali ja lisääntymisterveysoikeudet demokratian koulutuksen mahdollisuudet elämän edellytyksiin me luomme näissä maissa kehitystä

se on täysin sidoksissa globaaleihin haasteisiin joissa myös me olemme mukana kun puhutaan väestönkasvusta ympäristöstä talouden kehityksestä viennistä tai mistä tahansa

mutta kaikenlainen kritiikki itse kehitysapua kohtaan tai siitä leikkaaminen on täysin jotenkin lyhytkantoista ja se ei tue sitä mitä me samaan aikaan pyrimme tässä talossa edistämään

tämä on tullut esille esimerkiksi european parliamentary forumin hallituksessa mikä koostuu euroopan alueen kansanedustajista ja siellä moni ryhmä on tosi huolissaan oman maansa tilanteesta

esimerkiksi latviassa vastaavalla kehitys ja väestöryhmällä kuin meillä suomessa ei ole oikeastaan aikaa keskittyä kehittyviin maihin koska he taistelevat oman maansa sisällä näistä samoista oikeuskysymyksistä

miten päästökauppaa seurataan miten tuo ikään kuin takaportti voisi toteutua ja mikä voisi olla kansanedustajan rooli siinä miten me voisimme olla tässä tukena auttamassa tätä asiaa ja mikä voisi olla vaihtoehto jos tämä skenaario ei toteudu

myös tästä näkökulmasta on erityisen hienoa että panostetaan erityisryhmien asuntotuotantoon ja myöskin että täällä korjaus ja energia avustuksissa on otettu huomioon erityisryhmiä kuten vanhuksia ja vammaisia

onko tämä ministerin agendalla tai onko tässä mahdollista tehdä myöskin eurooppa puolella yhteistyötä

kun mennään sinne puolelle niin iso ongelma kotoutumisessa itse asiassa ilmenee ihan arjen käytännöissä kun asutaan esimerkiksi kerrostaloissa ja minkälaiset ovat siellä ne käyttäytymisen pelisäännöt niin ne ovat yllättävän isoja riitoja mitä tästä syntyy

meillä on paljon hyviä käytäntöjä missä ihan konkreettisella tasolla opetellaan sitä asumista mutta tarvittaisiin ehdottomasti että sitä voitaisiin valtakuntaistaa koko valtakunnan tasolle

juuri edellisessä puheenvuorossa tuli tämä henkilöstökysymys esille ja olisin ehkä siihen viitannut minä olen muutamia lausuntoja saanut itselleni liittyen tähän työvuorojen suunnitteluun että se ei välttämättä ehkä kaupan alalla ikään kuin toimi ihan kauhean hyvin tämä ketju että ehdotetaan niitä toiveita mikä toimisi ikään kuin siihen omaan perheyhdistelmään tai elämäntilanteeseen

hoitoalalla se taas käsittääkseni toimii äärimmäisen hyvin että kaikenlaiset toiveet ja kolmivuorotyö pystytään järjestämään niin että ihmiset ikään kuin pystyvät sen oman arkensa suhteellisen hyvin tähän sovittamaan ja ikään kuin työyhteisö yhdessä hyvin paljon laatii nämä työvuorot

tämä on ehkä semmoinen näkökulma mistä voisi osaltaan olla apua näihin negatiivisiin kokemuksiin koko tässä asiassa että miten voitaisiin kehittää sitä järjestelmää miten ne työvuorot sovitaan niin että ihmisten oikeudet toteutuisivat

pitäisi olla se neuvottelutila ikään kuin sille ettei sitten päädytä uupumukseen tai konkurssiin ja se ei varmasti ole myöskään kauppakeskuksen etu että on suuri vaihtuvuus että näitä yrittäjiä koko ajan tulee ja menee kun ei ikään kuin pysytä perässä

arvoisa puhemies

kun ministeri tuossa toivoi vaihtoehtoja sille ettei vain kritisoida leikkauksia niin meillä vihreillä on kokonainen budjetti voidaan toimittaa se ministerille jolla olisi mahdollista ohittaa koko nämä koulutuksen leikkaukset

mutta kun minä ajattelen niitä yhteisöjä jotka ovat nyt näitten mahdollisten leikkausten keskellä niitä ihmisiä jotka sitä työtä tekevät tutkimusta opettamista hoitamista niin heidän on vaikea nähdä mitä se uudistus tulee tuomaan tullessaan jos ensin putoaa se pohja ikään kuin resursseilta ja sitten lähdetään tekemään uudistusta

kyllä jotenkin järjen täytyisi sanoa että se lähtee jonkinlaisesta ensivisiosta uudistamistyöstä jonka kautta myöskin paikannetaan ylimääräisiä ikään kuin resursseja mitä ei tarvitakaan tai tehostamista tai päällekkäisyyttä tai mitä se ikinä onkaan

on hyvä muistaa että kyllä meillä on vielä paljon nuoria joille matka esimerkiksi korkeakoulutukseen tai akateemiselle polulle tai uralle näyttäytyy ihan valtavan kaukaisena ja pitkänä sekä henkisesti että ehkä resursseiltaan erityisesti jos tulee perheestä tai suvusta missä millään tavalla se akateeminen maailma ei ole ikään kuin pukeutunut sanoiksi ja todellisuudeksi

ja sitten kun me puhumme opintotuen lainapainotteisuudesta niin ei se ainakaan tule madaltamaan sitä kynnystä tai tasoittamaan sitä tietä vaan kyllä me silloin potentiaalisesti luomme sinne vähintään yhden uuden esteen emmekä ole silloin sillä puolella missä me edelleen teemme lakkaamatta työtä sen eteen että se koulutus on kaikkine kirjoineen avoinna kaikentaustaisille nuorille kaikkialla tässä yhteiskunnassa omaehtoisesti

kannatan turkistarhauksen kieltämistä lailla

ymmärrän että alalla on pitkä historia osaaminen ja asema niin alueellisena työllistäjänä kuin myös tiettyjen alueiden kulttuuri identiteetin rakentajana

mikä on se arvopohja millä ylläpidämme tai synnytämme uusia elinkeinoja joissa on läsnä jatkuva realistinen potentiaalisuus kärsimykseen

arvoisa puhemies

jos nyt lyhyesti vastaan tähän niin ymmärsin ilmeisesti ministerin alkupuheenvuorossa tämän yhden sanan joka oli tarkoitettu vitsiksi ja viittasi johonkin aikaisempaan kirjoitukseeni väärin ja tartuin siihen vain sen takia en siksi etteikö ihmisillä saisi olla henkilökohtaista vakaumusta tai erilaisia mielipiteitä

mutta oikeastaan se mitä yritin puheenvuorossa perustella on se että kun syntyy uutta lakia joka nojautuu ihmisoikeuksiin ja tasa arvoon niin sehän ei ole vain tekninen laki vaan toivoin myös että sen kautta syntyy kulttuurista muutosta joka tukee näitä ihmisoikeuksia ja tasa arvoa

arvoisa puhemies

esimerkiksi tuomioistuinten voimavarat vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta tulisi mitoittaa niin että tuomioistuimet kykenevät asianmukaisesti täyttämään perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden oikeusturvavaatimukset

arvoisa puhemies

toki samaan aikaan budjetin ulkopuolella meidän tulisi aina pyrkiä tarkastelemaan yhteiskunnallisten ongelmien juuria uskaltaa olla rehellisiä ja avoimesti katsoa myös yhteiskuntamme arvoja ja asenteita ja niiden vaikutusta ihmisten hyvinvointiin

iso tekijä rikollisuudessa on ihmisten erilaiset tuntemukset näköalattomuudesta yhteiskunnassa tai vääränlaisten ihanteiden ja tavoitteiden ylläpidosta

monille ihmisille tulee olo että he eivät kykene huolehtimaan oman elämänsä eteenpäin viemisestä tai täyttämään muulla tavoin yhteiskunnan asettamia odotuksia tai vaatimuksia odotuksia joita kukaan meistä ei ehkä lopulta pysty täyttämään

rikosseuraamuslaitoksen sisällä on tärkeää panostaa myös tuomioiden sovellettavuuteen ja avopuolella toimeenpantaviin tuomioihin

on tärkeää kaikin tavoin varmistaa myös rikollisen mahdollisimman sujuva paluu yhteiskuntaan ja erityisesti nuorten kohdalla pyrkiä estämään vankilakierteen jatkuminen

suljettuun vankilaan joutuminen on aina myös riski ja voi monissa tapauksissa tarkoituksenmukaisuutta vastaan vahvistaa nimenomaan käyttäytymistä joka helposti johtaa rikosten uusimiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on tärkeää että talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan panostetaan ja sen tarvitsemat voimavarat kehyskaudella turvataan sillä talousrikollisuuden ja harmaan talouden tehokkaalla torjunnalla voidaan saavuttaa merkittäviä valtiontaloudellisia hyötyjä

torjunnan tehostaminen on tärkeää myös oikeudenkäyntien keston kannalta sillä valtaosa pitkittyneistä oikeudenkäynneistä koskee käytännössä laajoja talousri kosasioita

lakivaliokunta on useissa lausunnoissaan korostanut että oikeudenkäyntien pitkittyminen tulee saada hallintaan

vaikka talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan tehostamiseen osoitetut vuosittaiset määrärahat ovat sinällään myönteisiä ne ovat kyseiseen tarkoitukseen kohdennettuja eivätkä siten tuo parannusta oikeusministeriön hallinnonalan toimijoiden perusrahoitukseen

perusrahoituksen alijäämä asettaa kuitenkin tavoitteelle suuret haasteet

avain on että kaikilla käsittelyyn liittyvillä viranomaisilla on riittävät voimavarat tavoitteiden saavuttamiseksi keskiössä myös helsingin hallinto oikeus ja korkein hallinto oikeus

kehitysmaiden näkökulmasta tietenkin absoluuttisten ihmisoikeuksien toteutuminen on ensiarvoisen tärkeää

avainasemassa kehitysmaissa ovat nimenomaan lapset ja nuoret ja ehkä vielä erityisesti nimenomaan tytöt heidän oikeutensa omaan seksuaaliterveyteensä siihen omaan koskemattomuuteensa siihen että he saavat itse päättää ja valita menevätkö naimisiin koska menevät tai minkä ikäisinä hankkivat lapsia jos haluavat hankkia ja että heillä on mahdollisuus kouluttautua ja mennä myöskin työhön ja sitä kautta ansaita elantonsa

olisin kiinnostunut kuulemaan ministeriltä mikä tulee suomen kehitysmaapolitiikassa olemaan näiden asioiden rooli ja miten niitä tullaan edistämään

minkälaiset suunnitelmat on tämän suhteen että järjestelmää voitaisiin kehittää sekä suomen että eun tasolla että päästäisiin eroon kaikista mahdollisista väärinkäytöksistä ja myös kansalaiset pystyisivät näkemään ja saamaan sen tiedon miten se apu oikeasti menee perille

ei siihen samaan yhteyteen voi laittaa sanoja kuten suvaitsevaisuus tai tasa arvo tai yhdenvertaisuus tai kunnioitus vaan kyllä se on selkeästi silloin toimintaa ja puhetta missä me eriytämme ihmisiä me laitamme ihmisiä erilaisiin luokkiin ja kasteihin

pidetään ihmiset yhdenvertaisina annetaan niiden ihmisten keitä asia koskee jos he sanovat että minulta puuttuu jotakin minä voin huonosti äänen kuulua ja toteutetaan se toive

mutta toisaalta kun kuuntelee salissa puheenvuoroja tuntuu että joissakin puheenvuoroissa nimenomaan syyllistytään siihen politisointiin mistä kuitenkaan minun mielestäni tässä esityksessä ei ole kyse

esitystä voi katsoa myös siitä näkökulmasta että on aikaa taiteelle huomioarvoa taiteelle taide nousee myöskin keskusteluun

jos minä ajattelen tänään täällä salissa käytettyjä puheenvuoroja niin täällä on vahvasti tunnustettu taiteen alueellinen merkitys sekä taiteen sisällöllinen merkitys mistä tietenkin itse olen erittäin iloinen koska näen että taide on hirveän tärkeä työkalu koko yhteiskunnalle

sillä on usein aikaa tehdä sitä sellaista yhteiskunnallista huomio ja pohdintatyötä mihin meillä esimerkiksi tässä talossa harvoin on aikaa

minä luulen että se osittain lähtee siitä että on paljon taiteen alan edustajia jotka kokevat ettei välttämättä aina nähdä sitä että taiteella myös itsellään on vahva itsellinen merkitys ja tarve ikään kuin omana muotonaan kehittyä

minä luulen että tämä huoli kumpuaa sieltä joten myöhemmin sitten tulevaisuudessa tietenkin tämä huoli on ikään kuin pidettävä korvan takana ja varmistettava se että ikään kuin tämä tasapaino säilyy ja taide edelleen itsellisesti saa kehittyä ilman mitään ylimääräisiä ehtoja ja samaan aikaan voidaan koko ajan hakea niitä uusia kanavia miten sitä taidetta viedään uusille ihmisryhmille ja miten se voi osallistua kaikenlaiseen muuhun yhteiskunnalliseen työhön

minä en välttämättä näe että nämä uhat se mitä tuolla on sanottu tästä keskittämisestä tai ikään kuin asiantuntijuuden jakautumisesta ihmisille jotka eivät tunne taidetta toteutuvat mutta nämä huolet on hyvä kuulla

ehkä olisi hyvä vielä miettiä miten tästä voidaan kentälle mahdollisimman hyvin tiedottaa niin että ymmärrettäisiin tämä laki kokonaisuudessan ja se mihin sillä pyritään

että se yhteistyö ikään kuin säilyy ettei tässä kohtaa synny semmoista ikään kuin repeytymistä että nyt tämä on valmis ja me tiedämme että tässä eivät toteudu ne asiat joita te pelkäätte piste

arvoisa puhemies

välillä meillä on yhteiskunnassa tilanteita missä me katsomme että lainsäädäntö ikään kuin asettaa uuden ajan ja se rupeaa luomaan kulttuurinmuutosta ja välillä se taas tulee toisinpäin että yhteiskunnassa syntyy asioita jotka taas kantautuvat eduskuntaan ja ne synnyttävät päätöksiä

ihan semmoinen yksityiskohtainen korjaus kun siellä on myös tähän translakiin tulossa muutos tästä avioliiton pakkopurusta ja aika paljon olen saanut viestiä siitä kun lakitekstissä käytetään sanaa transseksuaali niin on ollut toive että voisiko tämän sanamuodon muuttaa transsukupuoliseksi

niin kuin ministerikin mainitsi se on hieno työkalu joka on kehitysvaiheessa ja josta on tullut paljon hyvää palautetta mutta varmasti myös sitä negatiivista palautetta tai kehittämisideoita miten tätä työkalua voidaan tulevaisuudessa vahvistaa ja sitä kautta tietysti tämä resursointi myös tulevaisuudessa on tärkeää

esimerkiksi yhdessä eduskunnan väestö ja kehitysryhmän tilaisuudessa finnfundin suulla on sanottu että heillä ei ole osaamista kun puhutaan esimerkiksi seksuaali ja lisääntymisterveys ja oikeuskysymyksistä puhutaan tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumisesta

miten esimerkiksi tämmöinen asia varmistetaan sitten kun nämä yritykset lähtevät toimimaan sinne uusille markkinoille mitkä ovat ne selkeät käytännöt tai valvontamenetelmät instrumentit millä rahoitetaan näille yrityksille vaikka se asiantuntijuus

suomalaisille yrityksille jotka lähtevät sinne kehittyville markkinoille enemmän tietotaitoa ja osaamista neuvoa ja tukea siinä miten voidaan kunnioittaa jokaisen maan työntekijöitä ihmisoikeuskoulutusta

ja esimerkiksi se pelkkä työpaikka ei ole takuu vielä hyvästä elämästä vaan me voimme ikään kuin viedä sitä vieläkin negatiivisempaan suuntaan jos me emme siinä samalla pysty kannattelemaan ja tukemaan sen ihmisen oikeuksien toteutumista

esimerkiksi kansalaisjärjestöillä olisi paljon osaamista tutkimustietoa asiantuntijuutta mutta he taas tarvitsisivat jonkun resurssin millä he pystyisivät kohtaamaan yritykset tämän osaamisen kanssa

kysyisin arvon ministeriltä

ja heti voimaan ja penismon esimies sievin ja naistaan kone osui näin saatiin esille kysymyksiä kuin kehä in ja ykn ja sisua kuin kivet joita on vielä muuten sillä että ai viettivät tai kehityssuunnan team finlandin kohdalla

minä en lähtisi niitä myöskään sen takia avaamaan että esimerkiksi jo tällä hetkellä eu alueella on iso ongelma se että maat eivät pysy ikään kuin näissä asetetuissa tavoitteissa minkälaiset määrärahat käytetään kehitysapuun vaan sinne siirrellään niitä summia erilaisiin lähteisiin ja lopulta huomataankin että ikään kuin raha ei mene enää kehitysapuun vaan se menee täysin ikään kuin oman maan edun tavoitteluun

ja minä näen että jos tästä esimerkiksi lähdetään avaamaan uutta väylää siihen että ruvettaisiin maksamaan opiskelijoiden koulutusta täällä niin siinä nähdään ikään kuin lisää uhkia sille että näitä väärinkäytöksiä tulee mikä on nyt jo tällä hetkellä todella iso ongelma koko eu alueella

käsittääkseni näin ainakin ymmärsin tässä siirrytään hieman aikaisemmin joulutauolle elikkä tehdään tämäntyyppistä sopeutusta mutta se ei tietenkään tarkoita sitä että kaikkia näitä ohjelmaryhmiä oltaisiin lakkauttamassa

ylipäätään kokonaisuutena tasa arvo valtakunnallisuus ja kauaskantoisuus olisivat ehkä semmoisia tärkeitä arvoja joita olisi tärkeää pitää mukana

arvoisa puhemies

jotta ne voivat toteutua tarvitaan tietysti semmoinen yhteisö ja ilmapiiri missä ne voivat lähteä syntymään ja silloin minun mielestäni kauhean tärkeitä ovat siinä yhteisössä olevien ihmisten roolit ja se mitä nämä roolit ikään kuin pitävät sisällään ja mahdollistavatko ne roolit siinä yhteisössä eettisen herkkyyden ja näitten sosiaalisten taitojen kasvamisen ja kehittymisen

siellä on tiivis rinki oppilaiden kesken jossa jaetaan vahva tunnekokemus ja sitten siellä on toinen rinki joka muodostuu opettajista jotka näyttäytyvät jotenkin henkilöinä jotka eivät välttämättä ikään kuin tiedä onko heillä lupa olla tässä jaetussa tunnekokemuksessa vai ei tai jos he menevät sinne niin joutuvatko he väärällä tavalla haavoittuvaan asemaan tai voidaanko sitä käyttää myöhemmin heitä vastaan tai miten se vaikuttaa siihen oppilaskohtaamistilanteeseen

tätä minä itse analysoisin sitä kautta että meidän täytyisi tosi paljon pohtia myös sitä mitä ovat ne meidän kaikkien odotukset joita me ikään kuin kannattelemme opettajan roolista ja tukevatko ne odotukset ja vaatimukset tällä hetkellä tätä eettisyyden ja sosiaalisuuden herkkyyden ja vuorovaikutuksen tavoitetta vai onko siellä asioita mitkä estävät sen kohtaamisen hyvällä tasolla

toisella puolella ovat taas nuoret ja minun mielestäni avainasemassa on nuorten mahdollisuus vaikuttaa nuorten kuuleminen oppilaskunnat kaikenlaiset välineet millä nuoret pääsevät myöskin käyttämään sitä omaa ääntään mistä tulee se osallisuuden ja kuulluksi tulemisen tunne ja sitä kautta ne sosiaaliset taidot myöskin kehittyvät

arvoisa puhemies

olisi kiva jos ministeri voisi vähän tarkemmin kuvailla mitä se tulee ihan käytännössä tarkoittamaan koska nyt kannetaan sitä suurta ristiriitaa ikään kuin leikkauksista ja uudistamisesta ja siitä miten se yhtälö voi toteutua jos sitä voisi avata kuka on ikään kuin se autoritäärinen ääni minkä kautta tätä näkemystä lähdetään laajentamaan